nämä ovat sanoja jotka kuvaavat viime viikolla julkaistua ja tänään käsittelyssä olevaa hallituksen ilmasto ja energiastrategiaa

uusiutuvien paketti on toteutettava eun sitovien päätösten vuoksi joka tapauksessa rakennettiin ydinvoimaa lisää tai ei

vaikka strategiassa on muutamia hyviäkin avauksia kuten energian kokonaiskulutuksen taittaminen suomessa kannustejärjestelmän luominen syöttötariffin muodossa tuulivoimalle ja mahdollisesti muillekin uusiutuville kotimaisille energialähteille sekä energiaa tuhlaavan rakentamisen suitseminen tiukemmilla rakentamisnormeilla ne ovat kuitenkin vain kuorrutusta kakussa joka pitää todellisuudessa sisällään riittämättömiä päästövähennyksiä turvetta palmuöljyä ja ydinvoimaa

istunnossa jossa tuli suositus siitä että tähän asiaan puututaan niin kyllä pohjoismaiden neuvosto tulee seuraamaan toimiiko ministerineuvosto ja toimivatko hallitukset sen mukaisesti kuin pohjoismaiset parlamentaarikot edellyttävät

uusiutuvien paketti on jätetty myös uusiutuvan sähköntuotannon ja sähkön säästön osalta todella minimaaliseksi jotta ydinvoimalle jäi tilaa

tällä uusiutuvien paketilla esitystä yritetään myydä erityisesti perustellusti aivan oikein kriittisesti ydinvoimaan suhtautuville keskustan kansanedustajille

ryhmäkoot suurenevat ja lähiopetus vähenee

toinen iso syy kahden ydinvoimalan esittämiselle on se että vihreät ovat hallituksessa ja aikovat pysyä hallituksessa ydinvoimapäätöksestä riippumatta

arvoisa puhemies

ilmastonmuutos on yksi kansainvälisen politiikan kuumimmista aiheista ja neuvottelut uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta ovat käynnissä

väite voi tuntua oudolta sillä ovathan vasemmiston ja vihreiden ydinvoimakannat hyvin saman kaltaiset ja vihreät ovat äänestäneet ydinvoimaa vastaan hallituksessa

lähiopetuksen leikkaaminen vähentää heikoimmin pärjäävien nuorten mahdollisuuksia läpäistä koulutus

ilmoittamalla jo kolme vuotta sitten hyväksyvänsä hallituksen myönteisen ydinvoimakannan jos vihreillä on vain lupa äänestää itse vastaan vihreät avasivat kaikkien aikojen ydinvoimakilpailun

arvoisa puhemies

heinosen puheenvuorosta tulleen sellaisen kuvan että vasemmistoliiton rahoituksessa olisi ollut jotain hämärää

heinonen täällä lainasi kokoomuksen nykypäivä lehteä sellaisella innolla että tuskin on edes pravdaa täällä yhtä antaumuksella ja yhtä suurella pateettisuudella joskus lainattu

vihreät toimivat hallituksessa suojalehtenä sille että aikaisemmin ydinvoimakriittiset puolueet ovat voineet kääntää takkiaan

näiden toimien seurauksena meillä on kohta käsissämme uusi joukko koulutuspolulta syrjään tönäistyjä ja työnnettyjä nuoria

arvoisa puhemies

näillä leikkauksilla hallitus käytännössä lopettaa koulutustakuun kun kaikille nuorille ei pystytä takaamaan jatkokoulutuspaikkaa vaikka ministeri grahn laasonen toisin puheessaan vannoi

ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvia kansanedustajia löytyy jokaisesta eduskuntaryhmästä

jos halutaan jokin vertailuluku niin koko ammattiyhdistysliikkeeltä yhteensä vasemmistoliitto on saanut vähemmän kuin kokoomus yksin nalle wahlroosilta päästään oikeaan mittaluokkaan siitä suhteesta mistä täällä keskustellaan

miten on ylipäätänsä mahdollista asettaa tavoite joka on ristiriidassa ilmastotieteen kanssa ja täysin riittämätön pysäyttämään ilmastonmuutoksen vahingollisimmat muutokset ajoissa

siksi demokratian ja eduskunnan uskottavuuden vuoksi nämä päätökset pitää tehdä huolella punniten

jos se on avointa julkista niin se on hyväksyttävää samalla tavalla kuin esimerkiksi tt säätiö elinkeinoelämä tukee porvarillista puolta

mutta kyllä tähän vaalilakiin oleellisesti liittyy myös vaalirahalaki joka tässä on tänään käsittelyssä

on käsittämätöntä miten voi olla niin että hallituspuolueiden puoluesihteerit joista yksikään ei ole edes kansanedustaja tyrmäsivät tämän kampanjakaton samaan aikaan kun tarastin ryhmässä kaksi kolmasosaa kansanedustajista edustavista puolueista oli sen takana

meidän ei pidä eduskunnassa alistua pikaiseen pintapuoliseen käsittelyyn sillä kysymys on tämän eduskuntakauden merkittävin yksittäinen päätös jonka vaikutukset säteilevät tuhansiksi vuosiksi eteenpäin

miten ministeri brax on voinut olla mahdollista että puolueissa hallituspuolueiden puoluesihteerit kokoomuksen ja rkpn puoluesihteerit kävelevät teidän ylitsenne näin keskeisessä asiassa jossa oli selkeä eduskunnan enemmistö

arvoisa puhemies

suomen hallituksen lähtökohta strategiaa tehtäessä näyttääkin olleen se ettei uutta kansainvälistä ilmastosopimusta synny

arvoisa puhemies

edustaja saarisen huomio on äärimmäisen tärkeä

arvoisa puhemies

hallitus on lähtenyt oletuksesta että muut maat eivät tule mukaan ilmastotalkoisiin

valtiovarainministeri stubb te sanoitte että tällä niin sanotun solidaarisuusveron alarajan laskemisella joka sinänsä on hyvä asia huolehditaan siitä että kaikki osallistuvat näihin talkoisiin

se olisi reilu ja oikeudenmukainen tapa tasata eri ehdokkaiden välisiä mahdollisuuksia käydä kampanjaa

arvoisa puhemies

ensinnäkin urheilun ja kulttuurin kautta voi tulla maahanmuuttajasankareita esikuvia joissa nähdään miten tässä yhteiskunnassa pärjää taustasta riippumatta

tällainen kunnianhimottomuus voi vahingoittaa kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita

edustaja zyskowicz oli varma että tämä kahden metrin taso tuo kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja mutta mistään muusta zyskowicz ei ollutkaan varma ja sen vuoksi ei halunnutkaan ottaa yhtään mihinkään kantaa

budjettia esitellessään valtiovarainministeri jyrki katainen hymyili leveästi ja lupasi työllisyyden paranevan talouskasvun myötä

valtioneuvoston esittämä tiedonanto kööpenhaminan ilmastokokouksesta sisältää monia merkittäviä pitkän aikavälin päästövähennystavoitteita ja hyviä pyrkimyksiä kohti ilmaston lämpenemisen ehkäisemistä

vaikka nämä luvut ovat myös ministereiden esittelypuheissa eläneet koko ajan joka tapauksessa jopa yli puolet suunniteltujen reaktoreiden sähköntuotannosta menisi vientiin

kannatan

arvoisa puhemies

siellä on biopuolella erittäin iso ja työllistävä hanke lähdössä liikkeelle jos saadaan riittävästi pääomia

kysymys kuuluukin

hallituksen omassa ilmasto ja energiastrategiassa sanotaan että ydinvoiman lisärakentamista ei sallita sähkön pysyvää vientiä varten

työtöntä ei hymyilytä vaikka katainen kuinka muikistelee

se tuo työtä tuotannon aikana se tuo työtä laajasti alueelle kun kerätään alueelta polttoainetta tähän biohankkeeseen

se nyt ei vielä hirveän konkreettista ole

toinen kysymys liittyy autoverotukseen

mutta jos ajatellaan sitä mitä aikaisemmin on puhuttu niin ilmeisesti on tarkoitus myydä valtionyhtiöitä tilanteessa jossa valtionyhtiöistä saatava tuottoprosentti on moninkertainen verrattuna kiinteäkorkoisten lainojen prosentteihin

talouskasvu ei yksin pure pitkäaikaistyöttömyyteen ja työttömillä nuorilla on suuria vaikeuksia löytää työtä talouskasvusta huolimatta

tanja karpela

nimittäin maksajinahan tässä ovat tavalliset työntekijät erityisesti pienipalkkaiset julkisen sektorin naiset joiden lomarahoja leikataan vientiyritysten omistajien hyväksi

tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yli puolet vihreiden kansanedustajista muun muassa hallituksen ilmastoasiantuntija ed

nykyisellä määrärahatasolla kunnat eivät selviä kansalaisten peruspalveluiden hoitamisesta

on havittelee fennovoiman kautta pääsyä rakentamaan ydinvoimaa suomeen

arvoisa puhemies

se on vähän kuin päästäisi pakkasella housuun

oikeudenmukaisessa ja tasa arvoisessa yhteiskunnassa kaikille pitää taata päivähoito koulutus terveydenhoito ja vanhuspalvelut

työaikaa pidennetään mikä merkitsee että nykyiset työpaikat vähenevät

on myös sääli että tiedonannossaan hallitus yhdellä lauseella vesittää paljolti sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteitaan

me tarvitsemme tässä taloudellisessa tilanteessa työpaikkoja ja parhaiten niitä luo panostaminen kotimaisiin uusiutuviin referenssilaitoksiin

kulttuurin liikunnan ja nuorison budjetista sekä opintotuesta muutama huomio jotka ehkä voivat olla kiinnostavia

hetken se lämmittää ja sen jälkeen on kansallisomaisuus laitettu sileäksi

tähän me tulemme panostamaan että taataan seurojen kautta järjestöjen kautta mahdollisuus harrastaa ja osallistua

hallituksen esityksellä suomesta ollaan tekemässä euroopan ydinvoimareservaatti

alkuun se toteamus että kaksi kolmasosaa valtion kulttuuri liikunta ja nuorisomenoihin osoitetusta rahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista

tiedonannossa nimittäin todetaan

me kannamme tuotannonaikaiset onnettomuus riskit ja tulevat sukupolvet joutuvat kantamaan vastuun säteilevästä ydinjätteestä mutta sähköstä viedään iso osa vientiin

kataisen leikkauslinja ei liene yllätys mutta on täysin käsittämätöntä että myös työministeri anni sinnemäki ilmoittaa olevansa tyytyväinen työllisyystoimien tasoon budjettiesityksessä

silloin kun hallitus päätti näistä rajuista leikkauksista ja toisaalta kärkihankkeista ei tiedetty nykyistä pakolaistilannetta

jo nyt on kuitenkin selvää ettei kööpenhaminasta ole mahdollista saada oikeudellisesti sitovaa lopputulosta aika loppuu kesken

hallituksen pitäisi elää ajassa ja huomioida muutokset ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamisen pitäisi ehdottomasti olla kärkihankkeena

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri jyrki katainen on sanonut ettemme saa jättää velkaa tuleville sukupolville

riittämättömien tavoitteiden ja kunnianhimottomuuden lisäksi ilmasto ja energiastrategia vastaa ympäristöongelmiin tukulla uusia ongelmia ja täysin kestämättömiä ratkaisuja

tarvitaan lisää henkilökuntaa jotta vanhusten vatsat eivät kurni kun henkilökunnalla ei ole aikaa auttaa ruokailussa

järjestelykeskuksen perustaminen pohjoiseen jota edustaja sarkkinen jo syyskuun alussa esitti on tärkeä ja hyvä päätös

etenkin nuorten massatyöttömyys on ongelma jota ei saa painaa villaisella

tämä on iso kysymys

kuten suomen hallitus myös monien muiden maiden johtajat ja neuvottelijat ovat laskeneet odotuksia tulevalta kööpenhaminan kokoukselta

ydinvoimaan liittyy aina onnettomuusriski

siihen pitäisi yhdistää se että turvapaikanhakijoiden osaaminen ja koulutus selvitettäisiin heti jotta mahdollisimman nopeasti olisi pääsy työmarkkinoille

palmuöljyn tuotanto taas biopolttoaineen raaka aineeksi on ongelmallinen kolmesta syystä

muutamia huomioita

paljon puhuttua kestävyysvajetta ei voida paikata millään jos iso osa nuorista ikäluokista ei pääse edes työelämän alkuun

ensinnäkin nuorisobudjetin osalta tavoitteena on se että laajennetaan etsivää nuorisotyötä koko maahan ja tässä budjetissa on turvattu etsivän nuorisotyön määrärahat